arvoisa puhemies

kun täällä työllisyyttä ja kasvua haetaan niin kyllä tämä turpeella ja bioenergialla tuotettu energia olisi suomelle edullista

sillä tavalla työttömyyttä on myös sieltä tulossa suomeen lisää

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

sosiaalisesta metsäpolitiikasta meidän täytyy pitää huolta

valitettavasti alalla toimivat organisaatiot ovat muuttaneet toimintatapojaan ulkoistaen omia toimintojaan alihankkijoille ja alihankintaketjuille

arvoisa puhemies

todellisuudessa yhteiskuntavastuita on ulkoistettu metsänhoidossa ja puunkorjuussa toimijoille jotka eivät kykene taikka eivät edes halua kantaa yhteiskuntavastuitaan

minä haluaisin tuoda esille tuloverotuksen ja pääomaverotuksen toiminnan suhteen myös pienituloiseen että se kohtelisi myös pienituloista oikeudenmukaisesti

tämä harmaata taloutta ruokkiva toimintamalli hidastaa innovaatiokehitystä ja estää todellisen terveen yritystoiminnan kehittymisen metsäpalveluihin ja puunkorjuuseen

arvoisa puhemies

tuommoinen pienituloinen eläkeläinen jonka veroprosentti eläketuloista on noin yhdeksän prosentin luokkaa jos hän vuokraa yläkerran huoneen opiskelijalle tai kesäasunnon kesän ajaksi niin hän saa siitä tietenkin pääomatuloa josta maksaa sitten tämän pääomatuloveron

puurakentamisen edistämiseksi ympäristövaliokunta antoi vasta lausunnon valtioneuvostolle jossa valiokunta kehottaa valtioneuvostoa jatkamaan puurakentamisen edistämistä

mielestämme tässä tulisi tehdä korjaus eli tämä pääomavero tulisi muuttaa progressiiviseksi siten että se suosii myös pienituloista ja myös antaa tämmöisen vuokrausmahdollisuuden tämmöiselle pienituloiselle eläkeläiselle

arvoisa puhemies

kun täällä on hyvin paljon puhuttu eduskunnan liikuntapäivästä niin täytyy todeta että en ihan varma ole tuliko yhtään mitalia mutta tulipahan kierrettyä

ensin melkein kuusi kilometriä tuli kun kierrettiin kaupunkisuunnistusrata johonka helsinki antaa todella hienon maiseman

ihan keskustasta pääsee kalliomaisemiin tuossa linnanmäen ympäristössä

arvoisa puhemies

harjoittelu on jäänyt nyt vähemmälle mutta sen verran voin tässä kertoa että minun suunnistusharrastukseni on alkanut ammattikoulun aikaan jalkapalloahan sitä tietenkin pelattiin ja sitten talvella sisäpallolajeja oli ja oli punttiharjoituksia ja sitten talvella hiihdettiin mutta siitä sain kipinän ja sitten armeijassa se suunnistus jatkui ja sieltä se sitten jäi tavallaan hiihdon kumppaniksi kesälajiksi ja harrastuksena oli yhtenä harjoitusmuotona

komppaan tässä edustaja auttoa hyvin pitkälle ja kun edustaja kontula väitti että elinkeinoelämä olisi poistumassa vetäytymässä hankkeesta tämä ei kyllä pidä paikkaansa

oniin on viitattu

on lähti kokonaan suomesta

mutta kysyisin tässä ministeriltä

mutta kun tätä hallituksen esitystä nyt olen tässä lueskellut ja näitä kommentteja tuolta sivistysvaliokunnan puolelta niin tulee oma opiskeluaika hyvin pitkälle mieleen

ensin kansakoulu kävin töissä kokeilemassa miltä se tuntuu ja sitten tuntui että kyllä tässä täytyy varmaan vielä jotakin tutkintoa opiskella ja kaksivuotinen ammattikoulu ja sen päälle vielä sitten erikoisammattikoulu joka oli valtion koulu hyvinkäällä hyvinkään konepajalla

sitten omista talousarvioaloitteistani ja täällähän on muitakin allekirjoittajia

tässähän kävi niin kun tämä yliopistolakiuudistus viime kaudella hyväksyttiin että välittömästi sen jälkeen oulun yliopisto lakkautti kajaanin opettajankoulutuksen ja nyt on havaittavissa tai oikeastaan tämä johtui vähän aikaisemmastakin että varhaiskasvatus lakkasi kajaanissa jo aikaisemmin nyt on havaittavissa ettei kainuuseen saada lastentarhanopettajia

erittäin mielenkiintoisesta aiheesta on tullut tietyllä tavalla ongelma

kun muistelee omaa nuoruuttaan niin ei ollut kuin sädetikku mitä heiteltiin aina ilmaan ja saattoi olla että kaksi kertaa sen saman sädetikun kerkesi heittämään

oli teoriaa ja sitten oli käytäntöä ja erilaisia työstökoneita sai kokeilla siinä ja kun tämä erikoisammattikoulu oli hyvinkin erikoinen liittyi tietysti veturimiehen työhön oli moottorioppia ja muuta niin sai siellä olla sitten urakassa mukana niin sanottuna nollamiehenä

arvoisa puhemies

täällä on todettu miten paljon on kehittynyt tämä pyrotekniikka ja menty siinä eteenpäin ja myös saavutettavuus ja hinta on tippunut

kun tässä nyt viime aikoina on saanut kuulla hyvinkin monelta taholta viimeksi eilen metson osalta valtionyhtiöitten irtisanomisista tämmöisissä tapauksissa olisi erittäin suotuisaa että lomautettaisiin henkilöstöä

samaa nyt pelkään tässä että kun opettajankoulutus loppuu kajaanista niin myös sillä on samanlaiset seuraukset sitten tulevaisuuteen elikkä ei saada myöskään luokanopettajia

itsekin uutenavuotena ilotulitukseen syyllistyvänä tiedän sen että sieltä tulee välittömästi se ääni myös lähtöääni ja sitten räjähdys ja ehkä siihen vähän välähdystäkin päälle

siellä oli joka osastolla sitten tämmöinen mentori elikkä mestari joka sitten kuljetti mukana ja me olimme niitä kisällejä

tällä tavalla kun nyt näyttää kumminkin että euroopassa jo orastavaa kasvua on voitaisiin ihmiset heti sitten ottaa töihin eikä antaa olla tuolla työttöminä

tätä määrärahaa esitän sillä tavalla että en kohdenna tätä oulun yliopistolle

tällä lakiesityksellä niin kuin tässä on jo aikaisemmin mainittu ei varmaankaan voida estää nuorten eikä päihtyneiden ilotulitteitten käyttöä ja valvonta on erittäin hankalaa

tällä hetkellä tietenkin toivoisi että yritykset olisivat enemmän kiinnostuneita tämmöisestä ammattikoulutuksen jälkeisestä oppisopimuskoulutuksesta tai sitten suoraan jo oppisopimuskoulutuksesta

meillä on esimerkkejä siitä että on määrätty kaupungissa tietyt ammuntapaikat mistä saa ampua omia raketteja ja siitä huolimatta niitä ammutaan sieltä mistä halutaan ja ennen kaikkea se että vaikka aikakin on määrätty niin niitä ammutaan viikkoa ennen ja viikko jälkeen

tietenkin tähän vielä yksi huomio että näitten johtajien tulospalkkiot eivät pienene siitä vaikka yhtiöllä menisi huonosti ja työntekijöitä irtisanotaan

ongelma tahtoo vain olla se että näillä yrityksillä ei tällä hetkellä nykypäivänä ole enää näitä niin sanottuja mestareita siellä tai ei ole aikaa opettaa

arvoisa puhemies

mutta jos tällä lakiesityksellä jotakin saataisiin aikaiseksi niin parannus siihen että jonkinlaiset rajat tulisivat siihen myös miten käyttäydytään niitten kanssa olisi tervetullut

mitenkä meinaatte asiat hoitaa tällä että tämä linja tulisi olemaan oikealla suunnalla

muistelen että meillä oli kainuun ammattioppilaitoksessa aikoinaan tämmöinen esr hankekin tähän työelämäsuhteitten kehittämiseen ja yritysten ja ammattikoulun välisen yhteistyön kehittämiseen

arvoisa puhemies

täällä on tänä iltana kannettu huolta ilmastonsuojelusta mutta myös energiaomavaraisuudesta ja perusteollisuuden energian turvaamisesta ja sen edullisuudesta

tätä on tehty semmonen ne

en tuota taitetta rakennettu sillä tavalla aikoinaan että tästä on ollut tarkoitus tehdä pinnoitettu tie mutta jostakin syystä sitten se pinta jäi silloin tekemättä ja perusrakenteet on rakennettu niin että ne mahdollistaisivat tämän pinnoittamisen

viime kaudella täällä eduskunta äänesti kahdesta ydinvoimalasta tvon ja fennovoiman ja nyt näitä molempia on käsitelty valtioneuvostossa ja vain toinen on edennyt tänne eduskuntaan

tästä on meillä kainuussakin puhuttu ja meidän ammatillisen koulutuksen johtaja toi esille tämän että miksi ei jo tässä vaiheessa kun nuori opiskelee olisi kahdeksan tunnin päiviä

muistaakseni se meni tähän suuntaan että köyliön ja pelson vankiloiden investoinnit toteutetaan suunnitellusti ja henkilökunnalle annetaan työrauha

nyt sitä on yritetty tuhkalla ja kaikella muulla pinnoittaa ja se on keväällä ja syksyllä liukas routa aikaan tosi kuoppainen ja kun tämä vuolijoen alue on nyt sitten liitetty kajaaniin niin on ollut myös kiinnostusta rakentaa tänne vuolijoelle päin ja rantarakentaminenhan on hyvin kasvava alue tällä hetkellä ja tämä tukisi myös sitä asumisen sijoittumista sille alueelle

minä olisin toivonut että myös tvo olisi tullut tänne harkittavaksi koska eduskunta on molemmille periaatepäätöksen antanut ja että tällä sektorilla edettäisiin johdonmukaisesti ja eduskunta olisi päättänyt sitten molemmista

tällä tavalla saataisiin kahdeksan tunnin työpäivästä tehoja enemmän irti koska nuori saattaa turhautua siinä että on lyhyitä päiviä ja ehkä väliä siellä ja sitten jotakin välissä

kysynkin ministeriltä mihin kurinpitotoimiin ministeri aikoo ryhtyä riseä vastaan

sillä saadaan tuota biomassaa liikkeelle ja myös työpaikkoja ja sitä kautta vaihtotasevajeen parempaa suhdetta suomen eduksi

arvoisa puhemies

tätä on selvitelty hyvin monelta eri kantilta ja ennen kaikkea kainuulaisten näkemys on että tämä olisi erittäin hyvä hanke edelleenkin pistää juna liikkeelle yöaikaan että käytettäisiin se liikkuminen yöaikana ja sillä tavalla pystyttäisiin sitä helsingin ja kainuun väliä liikkumaan

vielä sitten puhemies noista työelämätaidoista

korostetaan taitoa hakea itselleen työpaikkaa ja opetetaan demokratiaa sitä mitenkä yhteiskunta toimii ja millä tavalla koska lukion puolella on samanlaisia aineita ja niitä pitäisi olla hyvinkin paljon enemmän että ihmisillä tulisi kiinnostus siihen mitenkä näitä yhteiskunnallisia asioita hoidetaan

tästä on hyvin paljon myös yrityselämän puolelta tullut vahvistusta että se tukisi heidän toimintaansa ennen kaikkea matkailupuolella ja myös sitten muuta yleistä liikkumista

liikenne ja viestintävaliokunta korostaa myös eduskunnan merkitystä yleisradion toiminnan suuntaamisessa

toisaalta sitten ovat työehtosopimusjärjestelmään työsopimukseen liittyvät kysymykset niin että osataan tehdä oikeita työsopimuksia ja osataan tulkita työehtosopimuksia oikein

nykyinen muoto joka toinen vuosi annettava yleisradion hallintoneuvoston kertomus ei tarjoa eduskunnalle riittävän oikea aikaista mahdollisuutta vaikuttaa merkittäviin yleisradion toiminnan linjauksiin

ja kädentaitajat ennen kaikkea kaikista meistä ei ole teoriaopiskelijoiksi ja halutaan käytännössä opiskella

on hyvä että käydään keskustelua asiasta ja ihan oikeilla termeillä mutta minua vähän hämää täällä ympäristövaliokunnan lausunnossa kohta metsästys koloveden kansallispuistossa

mutta kiitokset eduskuntaryhmien puheenjohtajille ja niille henkilöille jotka ovat olleet vaikuttamassa tähän rahoitukseen

näinhän se on mutta tämä tappaminen jotenkin tuntuu siltä että sinne mentäisiin vaan ja hävitettäisiin kaikki eläimet mitä siellä on ja johon tämä hirvenmetsästys mikä nyt sallitaan koloveden kansallispuistossa ei millään tavalla liity

yleisradion tehtävänä on tuoda täyden palvelun televisio ja radio ohjelmisto siihen liittyvine oheis ja lisäpalveluineen jokaisen saataville yhtäläisin ehdoin

kun vertaa nyt tätä ympäristövaliokunnan mietintöä ja sitten maa ja metsätalousvaliokunnan lausuntoa niin tässähän on eroja

valtakunnalliset uutiset ovat tärkeitä mutta niiden lisäksi yleisradion alueelliset uutislähetykset tuovat maan eri alueilta tärkeää tietoa ihmisiä läheisesti koskevista asioista

kainuun ja pohjois suomen alueilla asuvilla kansalaisilla metsästysoikeus sen kunnan alueella missä on valtion maita on ilmaista ja sitten voi mennä metsälle naapurikunnan puolelle mikäli kuuluu johonkin seuraan tai saa sieltä metsähallitukselta luvan ostettua

huolestuttavaa on että uusien osaajien rekrytointiin on erittäin vähän mahdollisuuksia

arvoisa puhemies

tämä nakertaa alueellisen toiminnan suurta merkitystä alueen identiteetin vahvistajana ja alueellisen sananvapauden ja tiedonvälityksen takaajana

arvoisa puhemies

nimenomaan kun saadaan ensin vähän varoja

minä en kyllä näe millään tavalla että kansallispuistot siitä vahingoittuisivat jos siellä voitaisiin ihan suorittaa koko jahtikin

yleisradion toiminnan tulee tukea kansanvaltaa ja tuoda erilaisia mielipiteitä esille joten uutistarjonta omalta alueelta tukee sekä lähidemokratian toteuttamista että mahdollistaa paikallistasolla tehtävien päätösten monipuolisemman käsittelyn kuin vain valtakunnallinen uutistarjonta

tässä näyttää olevan semmoinen ongelma että tässä ei ole oikeastaan semmoista merkittävää painoarvollista isäntää joka lähtisi tätä asiaa neuvotteluissa viemään eteenpäin

viittaan liikennevaliokunnan lausuntoon missä liikennevaliokunta korostaa rataverkon kilpailukykyä ja liikenteen turvallisuutta sekä rautatieliikenteen korkeaa palvelutasoa kokonaisuutena

luonnonpuistot ovat eri asia

esimerkiksi meillä on tuossa pohjois karjalan ja kainuun rajalla hirvialue siellä on luonnonpuistoalueita tämmöisiä pieniä natura alueita muutama onkohan ne neliökilometrin ja vähän allekin ja ne ovat semmoisia alueita siellä sisällä että siellä ei metsästetä ja sinne ei saa mennä edes ajamaan

mikä on ykn rooli tässä ja voisiko yk antaa mandaatin sellaiselle neuvottelijalle esimerkiksi etyjille mihin kanervakin viittasi

nyt rataverkko on todellakin menossa huonompaan suuntaan tai on mennyt jo useamman vuoden ajan

myös minä osaltani korostan sitä että niille täytyy löytyä aikaa ja tarjontaa

elikkä ne vähän haittaavat metsästystä mutta eivät millään tavalla sitä erimuotoisuutta korosta koska ympärillä oleva metsä on suurin piirtein samanlaista kuin mitä on tämä luonnonsuojelumetsä

mustajärven puheenvuoroon että aselailla ei ratkaista näitä ongelmia on todella helppo yhtyä

jos meinataan nämä nopeudet pitää elikkä vr liikennöitsijänä pystyy toteuttamaan sillä nopealla kalustolla mitä se on hankkinut kilpailukykyistä liikennettä niin kyllä ratoihin on panostettava huomattavasti enemmän

tietysti tässä on vaara se että jos lähdetään muuttamaan niin tämä voi jostakin kiertotien kautta vaikuttaa myös tähän saavutettuun etuun mikä pohjoissuomalaisilla ja kainuulaisilla on että voi oman kunnan alueella valtion mailla metsästää ilmaiseksi

hallintovaliokunnassa keskusteltiin sen toista vuotta kestävän käsittelyn aikana tästä hyvin paljon ja todettiin että tällä ei ongelmia ratkaista

arvoisa rouva puhemies

on syytä yhtyä näihin kiitoksiin mitä tarkastusvaliokunnan mietinnöstä on lausuttu ja tämä on erittäin merkittävää työtä